siitä olen samaa mieltä että siellä kunnissa on edelleen ongelmia ja ne eivät ole helppoja mutta jo valtion velkaantumisvauhti versus kuntien velkaantuminen asettaa tämän teidän väitteenne vähän uskomattomaan valoon

kokoomus kannattaa vastuullista taloudenpitoa ja talouskuria

tärkein tavoite ehdottomasti tärkein tavoite on se että jatkossakin suomi menestyy ja on hyvinvointiyhteiskunta jossa kukaan ei putoa turvaverkkojen ulkopuolelle eikä ketään jätetä yksin

hallituksen toteuttamat veronalennukset ja tulonsiirtojen korotukset nostavat kuluvana vuonna kansalaisten ostovoimaa merkittävästi ja tukevat siten kotimaisen kysynnän säilymistä korkealla tasolla

euroopan pysyvä vakausmekanismi on rakennettava nyt käytössä olevan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen perustalle

kreikkaan ja irlantiin liittyvistä päätöksistä ja niistä tehdyistä otsikoista voisi nopealla lukemisella saada sellaisen kuvan että suomalaisten veronmaksajien rahoja syydetään ongelmamaille vaikka niille kotimaassakin olisi kipeästi tarvetta

vaihtoehtojahan on aina olemassa mutta se toinen vaihtoehto siis se et temme irlannin lainoja osaltamme takaisi on kyllä aika lailla synkkä

mainitsen lyhyesti esimerkiksi työpajatoiminnan ja työnhakuvalmiuksien parantamisen ammatillisen koulutuksen erittäin merkittävän aloituspaikkojen lisäämisen ja samoin on tullut paljon kiitosta siitä että tukitoimin edes tukitoimin työelämää pääsee kokeilemaan ja sillä tavalla saa jalkaa oven väliin pysyviä työpaikkoja etsittäessä

näyttää vielä olevan tarvetta parille vastauspuheenvuorolle

kun jokin asia tuntuu epäoikeudenmukaiselta herää helposti halu hoitaa vain omia asioita ja jättää muut oman onnensa nojaan

kokoomus korostaa että pysyvää mekanismia valmisteltaessa yksi keskeinen elementti on se että sijoittajat ja pankit joutuvat jatkossa vastuuseen huonoista luototuspäätöksistään

nyt käynnistämme debattiosuuden mitä edustajat jotka haluavat osallistua ja paattiin pyydän teitä panaman vei painiketta nousemaan

no niin sitä särmäpuhujalistaan edustajaa naucler ix jermu

arvoisa puhemies

nykymaailmassa olemme kaikki erittäin riippuvaisia toisistamme ja yhden horjuminen voi upottaa myös muut

ajat muuttuvat

arvoisa puhemies

suomi on hyötynyt avoimesta maailmantaloudesta ja yhteisvaluutasta

kokoomus on aina peräänkuuluttanut vastuullista markkinataloutta

kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa tukensa toimille joilla pyritään eun ja suomen talouden vakauttamiseen sekä työllisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseen

hän eteni thaimaan puueseen ja sand joka joskus ehkä soiton aiheisen suunnan ja sekin että sama dieetti joudu vaan meni säävälä ja taide hienoja niissä asuu saaden näin saatuaan iskujen asiakkaiden vuoti eilen ihoa ison eläimen tai viiskyt siellä menee parlamentaarikin ruoan yö saa kokea näitä j kontio

arvoisa puhemies

aivan lopuksi haluan todeta että kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää lisää talous ar vio esi tys lisätalousarvioesitystä oikein kohdennettuna ja erittäin tarpeellisena

elikkä näitten ryhmäpuheenvuorojen ja ministereitten vastausten jälkeen käynnistetään välittömästi debatti jonka kesto on ennalta määrittelemätön

selvä

viime syksynä saimme oivallisen käytännön esimerkin tällaisesta globaalista yhteistyöstä kun merkittävät keskuspankit kautta maailman päättivät ohjauskorkojen lähes yhtäaikaisista alentamisista

hallituksen ripeät elvytystoimet estivät kuitenkin pahimman työttömyyden ja talous saatiin uudelleen kasvuun

muistutan jälleen siitä minuutin aikarajasta

eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvion mietinnön mukaan se että eduskunta ryhtyy valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvio ja mukaisina

euro on tuonut yrityksillemme kilpailuetua kuluttajille matalan korkotason sekä maamme talouteen vakautta

ne jotka haluavat lisää kysymyksiä vempaitykkejä seisaalleen nousten

joo meillä on sitten ilmeinen kommunikaatio ongelma joko teidän tai tietokoneen kanssa mutta ymmärrän että ette ole nyt pyytänyt tähän asiaan puheenvuoroa

tämä keskinäisen riippuvuuden oppi oli tuoreena mielessä kun joidenkin eu maiden huono talouskunto vei ne kaatumisen partaalle

työttömäksi jääneitten ihmisten huoleen on vastattava

beuys on kohta näette ison kiviainesta antoi vuoden hyvän ja riidellään kyyditsijä radiosta kun äiti jaan vietiin kahvit ja jäähdytys sitten siirrymme puhujalistaan

tarvitsemme kuitenkin vielä runsaasti yhteistoimintaa kansainvälisen rahoitustarkastuksen kehittämiseen ja markkinakeinottelun tehokkaampaan ehkäisemiseen

olemme siis päässeet jakamaan hyötyjä

siihen tämä lisätalousarvio antaa hyvän pohjan

kasvuodotusten sijaan suomen talous romahti kansainvälisen taantuman myötä poikkeuksellisen syvälle niin syvälle ettei sellaista pudotusta ole itsenäisen suomen aikana koettu

no hyvä

arvoisa puhemies

tärkeää on se että euroalueen joidenkin maiden ongelmat kyetään ratkaisemaan siten että ne mahdollisimman vähän vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin ja suomalaisten arkeen

sinivihreän hallituksen aloittaessa maailma oli hyvin toisenlainen

kansainvälinen talousnäkymä on edelleen epäselvä vaikka kuten äsken kuultiin pääministerinkin puheesta laskun rauhoittumisen merkkejäkin on jo selvästi näkyvissä

ja hyvä niin sillä kokonaisen valtion joutuminen selvitystilaan olisi kaikkien valistuneitten arvioiden mukaan johtanut uuteen lamaan myös suomessa

irlannin lainojen takaaminen on tässä meidän mielestämme pienimmän pahan tie

jos asioita ei hoideta kuntoon on erittäin laajan asiantuntijajoukon mukaan erittäin todennäköistä että kriisi leviää nopeasti ja kohtalokkaasti ja sen leviämisen seuraukset olisivat arvaamattomat

onkin hyvä että hallitus nyt jälleen tuo tänne uusinta informaatiota ja eduskunta pääsee keskustelemaan siitä miten suomi viedään taantuman läpi eheänä ja mahdollisimman vähin vaurioin

en minä nyt itse asiassa ole kovin yllättynyt siitä jos meillä on vähän erilainen käsitys näitten veronalennusten kohtaantumisesta

voimakkaalla elvytyksellä ja massiivisella velanotolla valtio otti kovimman taantumaiskun vastaan ja näin massatyöttömyydeltä vältyttiin

selonteko hyväksyttäneen hyväksytään ehdotuksestani äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittaa kun lakiehdotus yllä kylän ja äänestämän

tilanteen vakavuutta kuvaa se että myös kolme euroalueen ulkopuolista maata ruotsi tanska ja iso britannia osallistuu irlannin lainaohjelmaan

tämän haluan tehdä täysin selväksi nimenomaan sen että suomalaisten veronmaksajien rahaa ei ole annettu mihinkään vastikkeettomasti

viimeisen vuosikymmenen aikana suomen taloudella meni hyvin

julkinen talous oli reilusti ylijäämäinen minkä myötä pystyimme yhtä aikaa kohentamaan palveluita parantamaan sosiaalietuuksia ja lyhentämään valtionvelkaa

edustaja pelkonen olkaa hyvä

tämä on selkeä osoitus talouden ja euroopan maailmanlaajuisesta keskinäisestä riippuvuudesta

tälläkin kertaa yhtenäisyytemme kärsivällisyytemme sekä kykymme keskinäiseen vastuunkantamiseen ovat selviytymisemme avaimia

on aivan varma että kukaan meistä ei tiedä mitenkä nämä veronalennukset tarkalleen menevät menevätkö ne miten suurelta osin kulutukseen miten suurelta osalta säästämiseen mutta varmaa on että jos niitä ei annettaisi niin se volyymi ei kulutukseen suuntautuisi

tarkkaan kohdennetuissa elvytystoimissa onnistui sekä ajoitus että toimien mitoitus

voin vakuuttaa että kaikki ne päätökset mitä euroopan vakauttamiseksi on tehty on tehty vain ja ainoastaan suomen ja suomalaisten etua silmällä pitäen

nyt taantuman olosuhteissa joudumme ottamaan lisävelkaa palvelutason ylläpitämiseksi sekä elvytystoimia varten

korhonen ei ole varmuutta siitä etteivätkö ongelmat voisi vielä levitä mutta nyt on luotava mahdollisuus saada tilanne hallintaan

kaikkein vaikeimpina aikoina suomalaisten todellinen luonne nousee esiin me sisuunnumme ja järkähtämättömällä päättäväisyydellä suoriudumme lähes mahdottomilta vaikuttavista vastoinkäymisistä

äänestyksessä on annettu sataseitsemäntoista jäähyn ja seitsemänkymmentä ei ahon päättyy ja nolla lakiehdotus hylätty

kaikki päätökset on tehty sen kaikkein pahimman vaihtoehdon välttämiseksi sen vaihtoehdon että suomalaiset joutuisivat todella kärsimään

tässä keskustelussa on esiintynyt epäilyjä siitä että jotkut ryhmät olisivat toisia aktiivisempia uudistamaan ja läpivalaisemaan vaalilainsäädäntöä

nykyinen hyvinvointiyhteiskuntaa tukeva elvytyslinja on oikea

ei ole mitään syytä epäillä että nyt kävisi toisin

oppositio on myös kritisoinut kriisin hoitamisen tapoja ja on totta että kreikan tilanteessa siinä akuutissa tilanteessa oli pakko tehdä erittäin nopeita päätöksiä

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt asian

on myönnettävä että työttömyyden kasvulta emme kuitenkaan välttyneet ja työllisyystilanteen parantamiseksi on jatkettava määrätietoisia toimia

toiseen käsittelyyn esitelläänpä veri sen kolmessa osin eduskuntaan ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt maa ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä

minä haluan palauttaa mieleen viime kevätistuntokauden lopun jolloinka meillä oli kaikkien eduskuntaryhmien johto koolla

irlannin ohjelma pitää sisällään myös verotuksen uudistuksia ja suomen hallitus on muitten hallitusten ja muitten jäsenvaltioitten tavoin pitänyt tärkeänä että irlanti harkitsisi myöskin yhteisöveronsa tasoa

siitä kokouksesta lähti täysin yksimielinen vetoomus ja viesti tarastin työryhmälle että tämä työryhmä työskentelisi viipymättä ja saisi aikaan mahdollisimman nopeasti pohjan jolta tätä valmistelua voitaisiin jatkaa

siitä on osoituksena se että suomen talous tällä hetkellä kasvaa ripeästi

kuka ministereistä vastaa

se kertoo aika vakuuttavasti siitä että politiikalla on onnistuttu yhdessä kaikkein tärkeimmissä tavoitteissa siinä että suomalaiskodeissa usko tulevaisuuteen on vahva

meidän on kyettävä yhdessä löytämään ratkaisuja jotta suomessa on jatkossakin mahdollisuus tarjota hyvät palvelut sosiaaliturva koulutus ja terveydenhuolto kaikille kansalaisille

kyllä tämä kai selväksi tuli

dedicated alicen satu haapanen yhdistetään viedä mut johanna karimäki saastetyttö saa kirjoittaa vaan pienet mikä

okei jatketaan vielä hetki ja ministeri ottaa vielä muutaman kysymyksen ylös

minulle jäi vähän epäselväksi se hallituksen puolelta onko teillä hieman täsmällisempää arviota siitä milloinka tämmöinen lakiehdotus saattaisi olla tällä

ja kun katselin muutamien asiantuntijoitten kannanottoja niin he tulivat siihen lopputulemaan että saattaa olla että irlannin lopullisen talouden tervehdyttämisen kannalta saattaa olla hyötyä tästä alhaisesta yritysverokannasta

hallituksen linjana on koko vaalikauden ajan ollut työllisyyden tukeminen ja työntekoon kannustaminen sekä vahva sosiaalinen oikeudenmukaisuus

hallituksen esityksessä kotimaisten kielten keskuksesta tarkennetaan keskuksen tehtäviä jotta vältytään päällekkäisiltä tehtäviltä yliopistojen tutkimustoiminnan kanssa

arvoisa puhemies

keskustelu alkaa

suomi elää viennistä eli siitä että muilla mailla on sekä rahaa että halua ostaa täällä meillä kotimaassa tuotettuja tuotteita

talouden vakauttamiseksi on olemassa erilaisia vaihtoehtoja joista on käytävä perusteellista keskustelua

löijan lausumaehdotuksemme suhteen ahdistetaan seuraavasti mietintö ja jan lausumaehdotus edusti ahosen lausumaehdotus ei kyllä vastaaman

oppositio mittaa työllisyyden hoitoa mielellään työ ja elinkeinoministeriön työllistämistoimien budjettimomenttien suuruudella

monia suomen tavoitteita on saatu läpi irlannin lainoituspaketin sekä uuden pysyvän kriisinhallintajärjestelmän eurooppalaisen vakausmekanismin rakentamisessa

vaihtoehtona on mainittava työurien pidentäminen palvelutuotannon tehostaminen veronkorotukset ja kustannusten hillintä

suomen on oltava täysivaltaisena ja aktiivisena jäsenenä päättämässä euroopan talouteen liittyvistä linjauksista koska ne aivan oleellisella tavalla vaikuttavat meidän asioihimme

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää näistä keinoista ehdottomasti parhaimpina ja oikeudenmukaisimpina työnteon lisäämistä sekä julkisen palvelutuotannon kehittämistä

arvoisa puhemies

tarvitaan osaamista tarvitaan mahdollisuuksia työllistää tarvitaan työelämän kehittämistä ja räätälöityjä toimia työtä vaille jääneille

aristeyksessä arcus myös sataneljäkymmentäkuusi ja häntä kolmekymmentäkuusi ei ääntä pyhiä kolme poissa neljätoista

me emme voi välttyä kansainvälisen talouden vaikutuksilta laittamalla päätämme pensaaseen tai hyppäämällä pelikentältä katsomon puolelle huutelemaan niin kuin joillakin on ollut harrastusta

viennistä riippuvaisena maana meiltä edellytetään parempaa osaamista ja suurempaa tehokkuutta kuin monilta kilpailijamailtamme joissa työvoimaa riittää paremmin ja joissa palkat ovat matalampia

kuitenkaan kukaan ei varmuudella tiedä sitä onko talouden pohjakosketus jo saavutettu ja kääntyykö talous pysyvästi nousuun niin maailmalla kuin täällä koto suomessakin ja vaikka kävisi niin että talous elpyisi nopeammin kuin on arveltu niin käy valitettavasti niin että työttömyys jatkaa kasvuaan ensi vuodenkin puolella

tämän hallituksen panostukset osaamiseen ovat olleet erityisen vahvoja aivan kuten valtiovarainministeri katainen omassa esittelypuheenvuorossaan hyvin seikkaperäisesti kävi läpi

eussa on parhaillaan käynnissä työ pysyvän vakausjärjestelmän luomiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi jotta vastaavanlaiset tilanteet saadaan jatkossa estetyksi